siksi jo hallituksen kärkihankkeeksi nostaman nuorisotakuun uskottavuuden pelastamiseksi täytyy ammatilliselle koulutukselle tehdä tämä päivitys

siksi arvoisa puhemies mielestäni seuraavan hallituksen on tehtävä muutos tämän kummallisuuden korjaamiseksi

mutta kuinka te luulette että tämä ongelma yleensä ratkaistaan

se tehdään yksinkertaistamalla nykyistä monimutkaista hakurumbaa ja parantamalla ensi kertaa ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin pyrkivien asemaa tässä hakuprosessissa

toinen erityisesti koulupudokkaiden määrän vähentämiseen pureva linjaus on päätös tukea joustavien ja yksilöllisten opintopolkujen rakentamista ja edistää aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa

normien höllentäminen näkyy toivottavasti opintoaikojen lyhenemisenä ja siinä että erityisesti aikuisopiskelijoille ammattiopinnoista tulisi entistäkin houkuttelevampi vaihtoehto

lisäksi jatkossa korkeakoulut voivat halutessaan varata osan haettavista opiskelupaikoista ensikertalaisille eli henkilöille jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet korkeakoulututkintoa tai vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa

arvoisa puhemies

esimerkiksi ek on esittänyt sitä että osaamispisteet tulisivat ensi vaiheessa käyttöön ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavissa perustutkinnoissa ja vasta kokemuksen kertymisen jälkeen myös näyttötutkinnoissa

tällöin myös voitaisiin ehkä paremmin varmistaa se että muutos osaamisperusteiseen suuntaan olisi sujuvampi kun emme maalaisi heti alussa itseämme nurkkaan näyttötutkintojen tulkinnanvaraisten arvioiden takia

vielä lopuksi arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

se ei ikävä kyllä tässä sinällään hyvässä esityksessä parane vaikka tutkimukset osoittavat että tarve liikunnan ja terveystiedon tarjonnalle nimenomaan tälle väestöryhmälle on ilmeinen

tämä malli vähentäisi yliopisto opiskelun kestoa monien kohdalla huomattavasti ja olisi kansantaloudellisesti hyvä ratkaisu

toivoisinkin että tähän asiaan voitaisiin kiinnittää huomiota esityksen valiokuntakäsittelyssä

kysyisinkin ministeri rinteeltä sitä mitä tällä summalla aiotaan laittaa ensin kuntoon ja miten loppusumma jakautuu seuraaville vuosille

erityisesti niille opiskelijoille tai opintohaluisille joille nykyinen vain syksyihin ja keväisiin pakkautunut opetus on liian hidasta tai joille nykyinen opetuskalenteri ei sovi kolmas lukukausi toisi toivottua joustavuutta

tällaisista nykyisen järjestelmän sorsimista ryhmistä mieleen tulevat esimerkiksi talvilajien ammatti ja huippu urheilijat joille nykyinen opetusaikataulu on ollut erityisesti huonosti sopiva

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

äänekosken biotehtaan mahdollisen rakentamisen kannalta erittäin tärkeässä roolissa oli tarvittavien ympäristölupien tavallista nopeampi käsittely

tavallisen neljän vuoden prosessin sijaan hanke saatiin maaliin neljässä kuukaudessa ja iso kiitos tästä kuuluu ministeri grahn laasoselle

kysyisinkin arvoisalta ministeriltä sitä miten tätä äänekosken oppia tullaan hyödyntämään vastaavanlaisten tapausten yhteydessä

ruotsissahan tällainen fast track luvitus on jo laajalti käytössä ja esimerkiksi monet meille suunnitellut hankkeet ovat päätyneet juuri ruotsiin näiden joustavimpien lupaprosessien ansiosta

arvoisa puhemies

kuitenkin yle paketissa herättää huolta siihen sisältyvä julkisen palvelun määritelmä

tässä julkisen palvelun määritelmä on haluttu pitää mahdollisimman laajana vaikka eun komissio on korostanut määritelmien tarkkarajaisuutta ennakkoehtona yleisradioille myönnettävien valtion tukien antamisessa

huolestuneita ollaan myös maakuntalehdissä kuten edustaja grahn laasonen juuri äsken mainitsi joissa on panostettu voimakkaasti verkkotoimintaan

tämän hallituksen esityksen kannattavana tavoitteena on lisätä lasten turvallisuutta vapaaehtoistoiminnassa suomeksi sanottuna harrastuksissa

jatkossa vapaaehtoistoiminnan järjestäjillä kuten urheiluseuroilla harrastuspiireillä tai seurakunnilla olisi mahdollisuus pyytää rikosrekisteriotetta niiltä henkilöiltä jotka ovat lasten kanssa tekemisissä

millä keinoilla hallitus aikoo huolehtia siitä että yle uudistus ei johda kilpailun vääristymiseen verkossa tapahtuvassa tekstimuotoisessa uutisvälityksessä

ikävä kyllä julkisuudessa on aika ajoin käsitelty juttuja joissa lasten hyväksikäyttäjä on ollut nuorisotoiminnan vetäjä valmentaja tai joku muu vapaaehtoistoimintaan osallistunut henkilö

todennäköinen lopputulos lainmuutoksesta onkin siis se että tarpeellisetkin taustatutkimukset jäävät tekemättä kun rahaa ei niihin yksinkertaisesti välttämättä ole olemassa

pohjoismaiden neuvoston konservatiiviryhmän puheenjohtajana olen huomannut että kansallisesta lainvalmistelusta tiedottamisen ja rajaesteiden poistamisen lisäksi panoksia tulee lisätä eun piirissä tehtävien päätöksien ennakointiin

arvoisa herra puhemies

minäkin haluan liittyä siihen seuraan joka kiittää edustaja harkimoa tästä hyvästä ajatuksesta niin että viimeinkin pääsen nyt puhumaan myös liikunnasta täällä suuressa salissa

arvoisa puhemies

valiokuntakäsittelyssä olisikin paikallaan pohtia keinoja siihen miten näihin pohjimmiltaan rahaan ja resursseihin liittyviin haasteisiin saataisiin hyvä ratkaisu

tämä siitäkin huolimatta että tutkimusten mukaan suomalaisten liikunnallisuuden lisääminen olisi yksi tehokkaimmista keinoista niin julkisen talouden kestävyysvajeeseen talouskasvun vauhdittamiseen kuin syrjäytymisen estämiseenkin

tähän liittyen olisikin kiintoisaa kuulla ministeri stubbilta arviota siitä mitä mahdollista uutta tähän pohjoismaiden ja eu tason poliittiseen ennakointiin voitaisiin vielä kehittää

arvoisa puhemies

vastaavasti on päivänselvää että jos suomalaisten liikkumattomuudesta johtuva jaksamisvaje jätetään huomioitta meidän hyvinvointiyhteiskuntamme tulevaisuus on suuressa vaarassa

olennaista olisi nyt saada tämä hyvä esitys toimimaan kaavaillulla tavalla ja laajuudella

siksi tämä lisätalousarvio ansaitsee myös kiitosta

siinä osoitetaan ensimmäistä kertaa tällä vaalikaudella tukea ja toimenpiteitä meidän aiemman syömähampaan eli ict sektorin elvyttämiseksi

miten meidän hyvinvointivaltiomme kestää tilannetta jossa jo teini ikäisillä todetaan liikkumattomuuden ja epäterveellisen ravinnon aiheuttamaa kakkostyypin diabetesta ja tämän lisäksi armeijan liikunnan testitulokset varusmiesten keskuudessa ovat totaalisesti romahtaneet

ja kolmanneksi mitä me poliittisina päättäjinä voimme tehdä nykyiselle epäterveelle elämäntavalle jossa hyvinvoinnin nimissä yhä useampi suomalainen syö juo ja kuluttaa itsensä ennenaikaisesti hautaan

on ollut hyvä myös huomata että muun muassa valtion liikuntaneuvostossa esille nostetut huolet liikunnan asemasta ammattikorkeakouluissa näkyvät sivistysvaliokunnan mietinnössä

siksi sekä hallitus että talousvaliokunta ansaitsevat kiitokset rohkeasta ja nopeasta mahdollisuudesta tarttua tähän tärkeään asiaan

arvoisa puhemies

vaikka kaikesta amk opetuksesta ei olekaan vientituotteeksi tulee kaikki keinot käydä läpi jotta turhaan lainsäädäntöön ja byrokratiaan liittyvät esteet kartoitetaan ja tulevaisuudessa poistetaan

esimerkiksi se mitä pidetään normaalina kilpailukäyttäytymisenä ja mitä taas markkina aseman väärinkäyttönä jää täysin asiaa tutkivan viranomaisen päätettäväksi

arvoisa puhemies

kymmenessä vuodessa olemme siirtyneet joukon johtajista kiistattomalle takamatkalle

lissabonin sopimus sekä sen myötä synnytetyt uudet ulko ja turvallisuuspoliittiset rakenteet ovat tehneet eusta kovin erilaisen toimijan kuin mihin suomessa on totuttu

lain merkittävä puute on myös niin sanottu vastanäyttömahdollisuuden puuttuminen joka on käytössä monessa vastaavanlaista sääntelyä harjoittavassa maassa

erityisen huolestuttavaa on se että suomalainen elinkeinoelämä ei ole vieläkään käyttänyt hyväkseen tarjolla olevaa ict osaamista

lisäksi arvoisa puhemies on paikallaan todeta myös se ettei tämä lakimuutos pelkästään riitä päivittäistavaramarkkinoiden kilpailukyvyn elvyttämiseen parantamaan tuotteen asemaa tai merkittävissä määrin alenna kuluttajien maksamia hintoja

arvoisa puhemies

esimerkiksi elintarviketeollisuudessa usean alan kuten maidonjalostuksen lihanjalostuksen sekä panimo ja virvoitusjuomateollisuuden markkinat ovat varsin keskittyneet

maailman moninapaistumisen ja uusien nousevien talouksien esiinmarssin katsottiin aivan perustellusti vaativan ulko ja turvallisuuspoliittisestikin vahvemman eun rakentamista

silti näiden alojen toimintakulttuuria tai kilpailutustoimia suhteessa alkutuottajiin ja kauppaan ei ole suunniteltu otettavan kaupan lailla tarkemman tarkastelun piiriin

konkreettisesti tähän katsottiin päästävän luomalla uusi eun ulkopolitiikan korkean edustajan tehtävä sekä ulkosuhteita koordinoimaan uusi eun ulkosuhdehallinto

kieltämättä tästä uudistuksesta jää kuitenkin liikkuvan poliisin kohdalta hieman samanlainen fiilis kuin jos salamannopeaa teemu selännettä nyt väkisin runtattaisiin vasemman pakin paikalle

sitä kuitenkin sietäisi mielestäni jatkossa harkita jos haluamme aidosti parantaa sekä kuluttajan että tuottajan asemaa päivittäistavarakaupan arvoketjussa

arvoisa herra puhemies

tilausta olisi myös arvoisa puhemies laajemmalle keskustelulle siitä miten muiden kuin kotimaisten toimijoiden kiinnostusta tulla suomen markkinoille voitaisiin lisätä

mielestäni edustaja harakan tyylilaji oli aika huono koska tässä puhutaan oikeasti suomen tulevaisuudesta

se mitä sanoitte teidän vaihtoehdoistanne en usko että se kyllä lähtee vientivetoista kasvua luomaan yhtään sen enempää kuin se mitä te olette tässä pitkään jo toitottaneet

euroopalla on toki nimellisesti se toivottu yksi yhteinen ääni mutta heikkotasoisena se on jäänyt muiden maiden joskus jopa omien jäsenmaiden äänten alle

ikävä totuus on nimittäin se että monet meidän hyvää tarkoittavat toimet kotimaisen kaupan suojelemiseksi ovat johtaneet meidät nykyiseen kestämättömään tilanteeseen

eun potilasdirektiivi tulee haastamaan meidän terveydenhuollon tuottamis ja rahoitusmallit perusteellisesti ja tähän haasteeseen kaipaisin niin hallitukselta kuin oppositiolta konkreettisia vaihtoehtoja hallinnollisten kiistelyjen sijaan

eulla on myös nykyään se kuuluisa puhelinnumero mutta muotoutuneen käytännön mukaisesti siihen ovat muut maailman mahtavat soittaneet kovin harvoin